eli toimia kyllä tehdään mutta ne eivät kuulu tähän rakennepakettiin vaan tässä rakennepaketissa ajatuksena on julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden korjaaminen työntekoa lisäämällä mutta sitten toisaalta myöskin tuottavuutta parantamalla

mutta kun lähdetään tästä

keskustelu täällä salissa aseteknologian ja sodankäyntimenetelmien kehityksestä on tärkeää ja edesauttaa kansalaisten tietoisuuden lisäämistä muun muassa kyberturvallisuudesta

tuota asennetta oli kartanoiden suomessa että epäiltiin rahvaan lukutaidon perään

julkisen velan osalta oikeus epäonnistua on avainasemassa

aito elpyminen edellyttää mittavia velkajärjestelyjä

se jääköön nyt omaan arvoonsa

ja siitä oikeastaan pääsen tuohon ajatukseen jonka edustaja sipilä nosti esille eli mielelläni otan vastaan keskustan ehdotuksen kuntien tehtävien karsimiseksi

mutta mitä tulee siihen etteikö ollut halua hallitukseen me kävimme pääministeri kataisen kanssa neuvotteluja monta viikkoa

teknologian nopea kehitys ja saman teknologian soveltuminen sekä siviili että sotilastarkoituksiin mikä tarkoittaa siis niin sanottuja kaksikäyttötuotteita ovat vaikeuttaneet asevalvontaa ja muuttaneet sen luonnetta

nykyiset paketit kuristavat kansalaisia ilman näkyvää toivoa paremmasta

mutta energiaratkaisuun mennäkseni

me haimme ratkaisua

tanska ja ruotsi ovat pysyneet omassa valuutassaan norja ei ole koko eussa eikä niitä maa ole niellyt eikä niele

siinä ei voi olla pelkkää hintakriteeriä siinä pitää olla laatukriteeri

nyt te olette vältelleet sitäkin hallitus

sitten edustaja saariselle

ei ollutkaan kysymys siitä että voitaisiin jatkaa samalla tavalla

jos tämä tehdään oikein ei silloin tarvita erikseen julkista taksia viemään demaria jonnekin palveluun vaan se voidaan kilpailuttaa niin että parhaan tarjouksen tehnyt ihminen sen hoitaa

saatteko te tähän maahan uuden ydinvoimalan vai ettekö te saa

ja hyvät ystävät olen siitä varma että kukaan ei tahallaan halua isänmaalle pahaa ei tässä siitä ole kysymys mutta politiikassa on siitä kysymys että on erinäköisiä kantoja siitä mikä on isänmaalle hyväksi ja mikä huonoksi ja nimenomaan demokratian keinoin nämä asiat on ratkottava

kyllä käytiin muidenkin kanssa

te lähditte tekemään muutoksia onnistuitte vähäisen iloitkaa siitä onnistuitte vähäisen

kyberturvallisuuteen ja autonomisiin aseisiin liittyy uudenlaisia eettisiä ja humanitaarisia kysymyksiä sodankäynnin siirtyessä osittain tietokoneiden ääreen tai robottien toteuttamaksi

mutta kun ei yhteistyötä synny niin se johtuu yleensä siitä että on ratkaiseva poliittinen erimielisyys

tähän asti te olette saaneet koksia kattilaan

hiiltä on poltettu enemmän ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin

jollain lailla se pitää korjata ja minusta on reilumpaa että se korjataan sitä kautta että käydään läpi tehtävät ja sitten jatkossa nuo tehtävät hoidetaan hyvin kuin niin että kunnat näivettyvät kuntien talous heikkenee ja sitä kautta palveluita ei tulevaisuudessa pystytä hoitamaan

siellä ei ole mitään työtä ja vass

aivan oikein minä en saa teistä selvää

olisimmehan me voineet niinkin tehdä hyvät ystävät että olisi pistetty kansi kiinni hallitus olisi muuttanut linjaa ja te kokoomuksessa olisitte saaneet äänestää erivapaudella puolesta

ydinaseiden kehittäminen ja niiden käyttö osoittavat että aseteknologian kehittämisen seurauksia tai ongelmia on vaikea ennakoida

minä vaan pahaa pelkään että jos nyt annetaan kreikalle tukipaketti niin niitä rahoja emme näe koskaan ja jos tämä tapa jatkuu niin seuraavana letkun varteen tulee jo paljon isompi asia

se joka on tuolla hallituspömpelissä vai se joka on täällä istuntosalin puolella

hallitus on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen miljardin jolla tehtäviä pitäisi pystyä karsimaan velvoitteita purkamaan ja sitä kautta menopainetta laskemaan

mutta sen minä sanon teille

me olemme suomen suurin työväestön puolue

valiokunta pitää tärkeänä että yhteistyötä asevalvonnassa kehitetään niin että valvonta vaikuttaisi vakauttavasti myös uudenlaisen sodankäynnin ja aseteknologian aikakaudella

mutta toinen miljardi pystytään sitten keräämään verotuksen keinoin joko niin että kuntien veropohjaa tullaan laajentamaan tai sitten valtionverotusta kiristetään ja sitä kautta valtionosuuksia osoitetaan kunnille tai sitten kuntien omaa verotusta vaikka kiinteistöverotusta tullaan nostamaan tai mikä tärkeintä tuottavuutta parannetaan koska täällä puhuttiin paljon siitä onko kuntaliitoksilla merkitystä

tulemme tekemään vastalauseet valiokunnissa aivan niin kuin edustaja kettunen täällä kertoi ja esitämme näitten pakettien hylkäämistä

ulkoasiainvaliokunta huomauttaa että venäjän toiminta ukrainan kriisin yhteydessä ja krimin kansainvälisen oikeuden vastainen liittäminen venäjään muuttavat euroopan turvallisuustilannetta ja vaikuttavat oleellisesti kansainvälisen järjestelmän toimintaan

arvoisa herra puhemies

pääministeri ja varapääministeri eivät ole paikalla mutta hallituksen edustava joukko on paikalla ja näin suurimman oppositiopuolueen puheenjohtajana haluan toivottaa hallitukselle joulurauhaa

täytyy onnitella kokoomusta että te olette johdonmukaisesti olleet sillä linjalla että yksityisten riskit sosialisoidaan veronmaksajien vastuulle

sillä on merkittävä vaikutus kestävyysvajeeseen ja sen takia tuottavuutta tapoja tehdä asioita fiksummin kannattaa todella edistää

asevoimien suorituskykyä tarkastellaan tässä muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa yhä tarkemmin myös voimapolitiikan näkökulmasta

sitten kun puhutaan säästötalkoista

toivo tamme teille tämän toivon ja vapautuksen ja vapahduksen aikana hyvää joulua ja uutta tarmoa tarttua isänmaamme ja meidän kaikkien haasteisiin tulevana vuonna

kokoomuksen linja on kaikkien nähtävissä

puhemies

venäjä on politiikallaan eristämässä itseään kansainvälisestä yhteistyöstä ja yhteisöstä

arvoisa herra puhemies

valiokunta pitää tärkeänä että suomi arvioi muuttuneen tilanteen vaikutuksia euroopan turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan sekä muutosten merkitystä suomen ulko ja turvallisuuspolitiikalle

täytyy kyllä ihmetellä sosialidemokraattien sekä kuullun että luetun ymmärtämistä kun puhutaan tästä viiden vuoden irtisanomissuojasta ja sen ketjutuksesta

suomelle ovat myös erittäin tärkeitä meidän kahdenväliset suhteet iso britanniaan ja sitä tulen ajamaan ja kunnioittamaan tästä eteenpäinkin

arvoisa puhemies

valiokunnan laajassa mietinnössä käydään läpi useita aseriisuntaan ja asevalvontaan liittyviä kysymyksiä joista nostan esille muutamia ensimmäisenä joukkotuhoaseet joiden osalta kehitys on ollut vaihtelevaa

pidän sitä äärimmäisen arvokkaana että näitä yhteyksiä on enkä missään tapauksessa koskaan toimi millään muulla tavalla kuin sillä tavalla että meidän yhteinen etumme vahvistuu kas kun me kaikki hyödymme siitä että meillä on yhteisiä tavoitteita yhteisiä etuja

oletteko te todella sitä mieltä että jos espoo ja vantaa menisivät yhteen ja siihen vielä kauniainen tulisi neljän vuoden päästä niin jokainen johtavan virkamiehen virka pitäisi säilyttää

tämä on hyvää perussuomalaista politiikkaa

on selvää että ydinaseiden käytöllä olisi katastrofaaliset humanitaariset seuraukset ja niiden leviämistä on yritetty rajoittaa monin tavoin

sitäkö te todella olette mieltä

koska te työväenpuolueet olette huolissanne rakennusmiehistä metallimiehistä siivoojista ja näistä kaikista edustaja gustafsson älkää keskeyttäkö puhukaa siitä millä tienataan hyvinvointia jotta me pystymme antamaan ne käsivarret hoitamaan sairaita

ja arvoisa rouva nainti on arvoisa herra puhemies

sanon sen vielä kerran ja suoraan

arvoisa herra puhemies

tämähän tässä ongelmana onkin

tämä hallitus ei aseta suomen etuja suomen ulko ja turvallisuuspoliittisia ratkaisuja eikä meidän omia linjauksiamme yhden maan kansanäänestyksen alle

tämä on sellainen asia jota on euroopan unionissa syytä miettiä miten tässä edetään

eli ei tämä euroopan unioni välttämättä ole ikuinen eikä sen rahaliitto

mutta kysyisin

sen lisäksi harjoitustoiminnasta yhteistyöstä voidaan saada lisää ja tätä me emme ole vastustaneet aivan niin kuin ulkoministeri tuomioja totesi samoin kuin nyt eurooppaministeri ja pääministeri kuulivat että me ttip sopimusta kannatamme sillä jos tätä ei saada aikaan niin kiina ja aasian maat tekevät tpp sopimuksen ja me putoamme väliin

teitä ei kiinnosta näköjään mitään

tämä on minun mielestäni aika karmaisevaa puhetta että eurosta ei pääse ulos

sitten haluan lopuksi edustaja alanko kahiluodolle sanoa sen että liittyen siihen mitä tviittasitte olette siihen suhtautunut sen jälkeen ryhdikkäästi ja esittänyt pahoittelunne

edustaja arhinmäki stx kaatui telakkateollisuus kaatui ja te ette tehneet mitään hallituksessa nökötitte

kyllähän nyt kerta kaikkiaan demokratiassa pitää olla vaihtoehtoja

sitten mitä tulee pankkien pääomittamiseen edustaja männistö esitin tätä jo silloin puolitoista vuotta sitten kreikan suhteen

arvoisa puhemies

odotetaan godotta ja godot ei koskaan tullutkaan

ei siinä ole mitään ongelmaa

meidänkin puolueessamme on tapana että puheenjohtaja noudattaa puoluekokouspäätöksiä puolueohjelmia

sitten kun otetaan erinäköisiä ehdokkuuksia niin suomessahan jatkuvasti ulkoministeri ulkoministeriö ja muut tarjoavat suomalaisia henkilöitä erinäköisiin tehtäviin

me emme alun perinkään olisi halunneet näitä miinoja jotka ovat toimivia ja kustannustehokkaita purkaa

me selätimme markkinavoimat me patosimme tämän

antiikin filosofia roomalainen oikeus kristillinen humanismi

päinvastoin avattiin luukku sille että piikki on auki ja kyllä on piikkiin ollut laskun pistäjiä sen jälkeen

ne muuten eivät nämä asevoimien satsaukset jotka ovat välttämättömiä maanpuolustusrahat tässähän edustaja kanervan johdolla on hyvä työryhmä vielä näy

arvoisa herra puhemies

omaishoitoasia on tärkein asia

arvoisa ministeri satsatkaa siihen

aloitetaan rkpstä

suomalaiset haluavat hoitaa läheisensä

niitä jatketaan puoli vuotta

greenpeace pomo jäi kiinni turhista lennoista

samoin omaishoidon verotusta olisi kevennettävä koska se on se ainoa tapa jolla saadaan myös resursseja lisää ja myös omaishoitajien lomapäivien takaaminen on tärkeä asia koska kolme päivää niitä eivät mistään saa nämä omaishoitajat näitä lomapäiviä

miten tämän ydinaseiden leviämisen estämiseen liittyvän turvatakuun vesittäminen vaikuttaa ydinaseita havittelevien valtioiden sitoutumiseen neuvottelupohjaisiin ratkaisuihin on tässä vaiheessa vaikea arvioida tarkemmin

vähäpäästöisemmät kulkuneuvot eivät kelvanneet

arvoisa puhemies

totta kai me haluamme että pakotteista päästään eroon ja niistä päästään eroon heti sillä punaisella minuutilla kun minskin sopimus toteutetaan